kun ympäristöministeri on sillä tasolla että hän tämän päivän aamulehdessä sanoo että olisi ihan kamalaa demokratian kannalta jos perussuomalaiset olisivat hallituksessa niin on pakko kehua että keskustalla on älykkäitäkin kansanedustajia tämän vastapainoksi

on ilo havaita että järki tai nykyinen hallitus on jotenkin kunnostautunut siinä että on tapahtunut hyvää kehitystä laissa kun on käyty eri konkeloita läpi nimittäin tästä jos mistä puhuttiin tuolla kentällä

että asiantuntijuudesta tällä alueella voidaan puhua tosiaan että joku on omistautunut asialleen niin että elävä henki liikuttaa tai liikutus tunteminen tässä asiantuntevuudessa on ihan eri tasoa kun ajatellaan kuinka heikoksi on mennyt äänestysprosentti myös kunnallisvaaleissa ja muuten valtakunnallisessa demokratiassa

arvoisa puhemies

se katsoja joka näkee näitä kuvia päättää aika pitkälle sen minkälainen on sisältö varsinkin kun mennään alitajunnan ja piilotajunnan alueelle erotiikan joo tämä oli siis ihan oikeasti esimerkki että jokainen ymmärtäisi että näihin voi puuttua

edellinen edustajakin peräänkuulutti hoitotakuuta esimerkiksi tätä nopeutta näissä tutkimuksissa

mutta tämä on vanha hyvin alkeellinen ja ikävä tapa tavallaan tuoda näitä asioita tällä lailla peitellyn kapulakielisesti koska takana on kuitenkin vaan lähinnä rahanteko tietynlaisen turvattomuuden epävarmuuden ja pelottelun ilmapiirin lisääminen kansalaisten keskuudessa

arvoisa puhemies

mieto sanoi myös valmennuksen kentällä ja amatöörinuorilla on jo sen kaltaisia vaateita ja vaatimuksia että heidänkin toimintaansa täytyisi tämä laki ulottaa

kalmarin ehdotus siitä että etelä suomeen siirrettäisiin petoja ihan ikään kuin viihdykkeeksi ja malliksi että saisivat täälläkin tutustua ja kanssakäydä petojen kanssa oli todella hyvä ehdotus

voisi oikeastaan ihmetellä sitä eettistä tasoa jos tosiaan näin korkeatasoinen kuin suomessa on tällä alalla meillä lääketieteessä ja lääkärien keskuudessa eettinenkin ammattitaito ollut ja yleensä tämmöinen eettinen suhtautuminen siihen miten asioita hoidetaan jos nyt tämmöinen poliittinen kikkailu aiheuttaa romahtamisen jossain lääkärien etiikassakin

tiusanen sanoi mielenkiintoisen asian kun minä olen ihmetellyt mikä tätä eduskuntaa on ruvennut vaivaamaan näissä asioissa että onko tämä niin kuin huonoin hallitus kautta aikojen vai onko tämä tyyli vaan muuttunut tässä vuosien aikana niin ed

toivoisi että tämän koulutuskeskuksen myötä sitten poistuisi lopultakin se vääristymä tavallaan mikä historiallisesti ja kielitieteellisestikin on ollut olemassa käsityksessä siitä missä mennään

sinänsähän tämä on jo upeaa että tämä hallitus tuo jonkun asian tänne ettei siirrä taas seuraavalle hallitukselle näitä asioita

arvoisa puhemies

eli vanha valta ikään kuin joku vanha testamentillinen mediakoneisto ja suggestiivinen musta maaginen valta saa joukkonsa aina mobilisoitua

edelliseen viitaten kun tämä hallitus on jakanut nämä kaikki uudistukset nyt sektoreittain niin että kulttuuri kuuluu vasemmistolle ihan niin kuin vanhakantaisesti aikoinaan ja urheilu säälittävässä tilanteessaan on kokoomuksen aluetta kysyisinkin justiin tätä että kun on nyt tämä länsi suomen korostaminen ja kokoomuksen ja rkpn mandaatti ja idän hylkääminen ja muu niin olisi sen takia ollut hyvä saada näistä kaikista etukäteen tietoja

eli sinänsä tämä on vähän törkeä on huono sana mutta jotain sen kaltaista että kun meillä tavallaan yle on petetty niin että kaikki tämmöinen ammattilaisurheilu siirretään maksullisille kanaville pois kansan ulottuvilta niin täällä sitten eduskunta päättää näille eliittiurheilijoille eli ammattiurheilijoille kohdennetuista laeista joissa heidän tulonsa turvataan ja suojataan lähinnä eikä oteta tätä laajaa kenttää huomioon

aikoinaan kun saamelaislakia tehtiin pelättiin sitä että nämä erilaiset saamelaiset ryhmät alkaisivat sorsia toisiaan eikä ainoastaan suomalaisia jotka siellä pohjoisessa ovat olleet

ja ed

ehkä pahimmiten se on uskallan sanoa heijastunut justiin kirkollisissa vaaleissa joissa ainoastaan tietyt poliittiset kuviot toistavat samaa vanhaa kaavaa mutta kukaan ei välitä siitä mitä oikeasti hengellisesti ja henkisesti ja psyykkisesti tässä maassa tapahtuu

zyskowiczin jutut olivat taas kerran upeita mutta teot valitettavasti ja tämän koko asian korjaaminen ovat jääneet pahasti keskitiehen

aikoinaan englantilainen tutkimusmatkailija lordi clarke joka tuo itse pysty

nyt tietysti ulkotiloissa joitakin huolestuttaa onko katettu teltta ulkotilaan vai täytyykö se verottajalle erikseen määritellä

täytyy kyllä ihmetellä sitä eikö tosiaankaan ole muusta enää kyse kuin rahasta ja lähinnä siitä että saa asua täällä etelä suomessa koska muutenhan tämä laki on ihan oikean suuntainen nyt kun tässä laissa puhutaan ja pysytään

tästähän on paljon juttua myös ja jos kuuntelee miesjärjestöjen ja miestahojen valituksia niin tämä on yleisimpiä asioita joissa miehiä suotta aletaan syyttää ja sitten erilaiset sosiaalivirastot kunnissa ovat lähteneet joko tähän peliin mukaan tai eivät

meillä on ehkä härskein tämmönen poliittinen sullemulle jako johtuen tästä sekameteli tai pyttipannuhallituksesta

rajamäki puhui tietysti paljon enemmänkin asiaa on harmiton toiveajattelupykälä siitä että lähtee vapaaehtoisesti maasta ja

mutta tosiaan kun ajetaan kirjavaa taloutta tai nimittäisin tätä harmaata taloutta kirjavaksi taloudeksi johon kuuluu kaiken näköinen kierrätys ja recycling ja muu vastaava uudelleenkäyttö ja se on aina vain lisääntymässä niin olisi ollut järkyttävää jos tämä laki alkuperäisessä muodossaan olisi mennyt läpi

tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka vinoutuneeksi tämä meidän toimintamme täällä on tullut tälläkin alalla koska urheilu jos mikä on ollut keskeistä suomen kansan henkisen hyvinvoinnin ja sen olemassaolon kolme

meillä on kaikessa tavallaan menty siihen että tavallaan tämän demokratian nimissä toteutuu aina vain enemmän joku rkpn mielivalta tai joku vanhan poliittisen ylen mielivalta ja muuta vastaavaa että meidän on muutenkin ruvettava poliittisestikin vaatimaan tämmöistä todellista asiantuntevuutta kokonaisvaltaista näkemystä myös median kautta esiin tulevana tässä yhteiskunnassa

mutta tosiaan vielä sen verran sanoisin että kun tämä kolmas osa koski tätä geeniterapiaa niin tässä on hyvä nähdä että terapiaa voidaan tosiaan käyttää tässäkin merkityksessä kun lääketieteen alueella yleensä psykiatrit jotka määräävät niin sanottuihin mielisairauksiin joita ei koskaan ole varsinaisesti hyväksytty psykologian eikä mielentutkimuksen alalla minkäänlaiseksi sairaudeksi käyttävät terapia käsitteitä täysin huolimattomasti ikivanhan perinteen jatkumolla täysin suomen kelan ja lääkärien kielietuilun ansiosta väärin

mutta valtapoliittiset jutut ruotsalaisten ja lähinnä norjalaisten takia aiheuttivat sen että suomalaisillakin on tavallaan väärä käsitys suomalaisista sortajina

vaikka tässä nyt romantisoidaan tämä suuren rahan kuriin saaminen tällä avoimuudella niin tosiasiassa kun katselee moderneja elokuvia tai sarjafilmejäkin niin tämähän on loppujen lopuksi ihan sama juttu mikä on tapahtunut meidän puuteollisuutemme suhteen kaiken sen teollisuuden suhteen mikä on siirrettävissä euroalueen ulkopuolelle jonnekin kiinaan ja intiaan ja minne tahansa

kun tämä siirtyy valtiolle toivottavasti tähän saadaan tasapuolinen elin joka ottaa siis miehet ja naiset vaimot ja isät yhtä hyvin huomioon tässä asiassa niin tämäkin kohta korjaantuisi koska tosiaan tampereella siihen aikaan oli paljon enemmänkin näitä tutkimuspyyntöjä kuin mitä sitten tutkittiin ja ne venyivät

eli nyt meille tavallaan tämä media kun medianhan omistavat samat tahot kuin tämän hallituksen tärkeimmät puolueet antaa väärän kuvan koko ajan siitä että tämä olisi jotenkin yleishyödyllistä koko maalle

viime aikoina on ilmestynyt monta historiankirjaa joissa näytetään kun pietari suuren vainojen aikoina liiviläiset ja kuurilaiset tapettiin sukupuuttoon sudet lisääntyivät vihojen aikana suomessa ja ajoivat saamelaiset norjan puolelle ja sitten norjalaiset ostivat vielä saamelaiset suomalaisia vastaan

toki täällä lukee että parhaaseen lopputulokseen päästään korjaamalla sääntelyn aukkokohtia vähitellen ja ongelma kerrallaan eli tämä haiskahtaa siltä että tämä on helpoin tapa tämmöiselle rahaa arvostavalle hallitukselle sulkea aukkokohtia justiin lopulta jopa torikaupasta eikä nähdä tai haluta nähdä että suurimmat vuodot ei ainoastaan porsaanreiät vaan sianreiät ovat siellä kuinka iso rahaa valuu ulkomaille koko ajan

pöydällepanoa varten siellä päiväjärjestyksen kolmas

piti lyhyesti jotain puhaista tuosta paikaltani mutta edustaja kivelä innosti vähän pidempäänkin varsinkin tämä varuillaanolo ja epäily tämän lain suhteen

voi miesjaosto ehdottaa että se jätettäisiin pantaisiin pöydälle kahdeksas neljättä pidettävään täysistunto tämä hyväksyttäneen m

toivoisin että tämmöinen sivistyskeskus nyt näyttäisi sen kuinka suomi ja saame uralilaisina kielinä ovat sukulaiskieliä kuinka tavallaan norja ja ruotsi indoeurooppalaisina kielinä ja valtapoliittisina mahtitekijöinä ovat sortaneet ja vääristäneet koko pohjoisen historian että tämä olisi tämmöinen aito yliopiston kaltainen rohkaisu identiteetin etsimiselle niin ettei sitä aina sanele joku vieläkin elämässä ja suomessakin vallitseva tavallaan ruotsalaisuuteen liittyvä niin että ei ole nähty saamelaisten kurjistunutta aluetta sen takia kun joku etuoikeutettu vähemmistö on kahminut kaikki varat eduskunnan suostumuksella

mutta näen sieltä sisältä tulevan aidon asian kaipuun ettei tapahtuisi tämä sama kuvottava rutinisoituminen lopullisesti mikä on suomen poliittisessa elämässä tapahtunut kun on masennettu äänestäjät ja todellinen demokratia tässä maassa

no jos tämä nopeutuu niin silloinhan on ihan selvä että tämmöisistä psykologisista tekijöistä ja jos on fyysisiä tekijöitä on paljon helpompi saada se vähäkin totuus joka näistä nyt voidaan saada selville paljon tehokkaammin

eli nyt kun tavallaan kavalletaan nämä veroparatiisit euroopan sisällä eun sisällä niin samalla valtava pääoma siirtyy kiinaan aasiaan intiaan ja muualle todellisiin paratiiseihin

geeniterapiassa se on oikeassa paikassa kun on kyse jostain solutason fysiikan kemian jutusta jossa nämä hoidon tehot ovat todettavissa mutta muuten tämä kuuluisi kokonaan toiseen yhteyteen joten vaan mainitsinkin sen ja lopetan lyhyeen

ja edelleen pöydällepanoa voi esitellä päiväjärjestyksen neljäs sija uinnissa ostoehdot täyttää imi tytöt panna pöydälle kuudes neljättä pidettävään

meillähän on valitettavasti suomessa käynyt niin että kansan keskuudessa suhtautuminen vähemmistöihin on tullut aina vaan voisiko sanoa arvelevammaksi

tiedän kyllä tämän ja sehän on ihan älytöntä että nykyään kun pienillä firmoilla yrityksillä menee helsingissäkin huonosti kaikkien nettikauppojen takia ja välistävetojen ja veronkiertojen takia niin tämä oli ihan älytön juttu

eli tässä tavallaan hööpötetään taas suurta yleisöä ja kansaa sillä että nämä jotenkin saataisiin nyt sitten veronalaiseksi se mitä meidän oma rikkaimmistommekin on kerännyt tähän lähelle

arvoisa puhemies

toki sitten tämä virka apujuttu

poliisilla täytyy olla sitten taas jonkunlainen koulutus selkeämpi koulutus siihen missä asioissa näitä haetaan ettei poliisikaan automaattisesti lähde sitten aina perhetapauksissa vaimon juttujen mukaan tässä

tässäkin on loistava juttu että viittomakieli otetaan näin hyvin huomioon mutta koska rkp on tavallaan poliittisesti aiheuttanut sen että suomenruotsalaisen väestön merkitys tai ei merkitys mutta kaikennäköinen tukeminen on tässä maassa ylikorostunut niin tavallinen suomenkielinen vähemmistö kokee jatkuvasti tämmöisen elitistisyyden kun käsitellään vähemmistöjen etuoikeuksia

mutta tämä on siis sinänsä ihan okei ja hienoa että tällä lailla osoitetaan että maahanmuuttajan omaan vapaaseen tahtoonkin suomessa löytyy luottoa

mutta kaiken kaikkiaan meillä on justiin tuossa ulkopuolella jos joku tuosta tuiskusta ja lumesta on erottanut mielenosoitus menossa pitkäaikainen mielenosoitus nälkälakoilla siitä että tämä hallitus on hallitusohjelmassaan jo luvannut pohjavedetkin ulkomaisille firmoille niin että niitä voi kohta ruveta ostamaan täältä

asiat viisi ja kuusi poimisi ostoja tai siis se on vanha kuudenteen neljättä yötä väistyvä tuote määkivät ennen asiat viisi ja kuusi

tiusaseen tällä kertaa että voisi tämmöisiä kestävän kehityksen todellisia asioita käsitellä niin että kaikki edustajat olisivat paikalla eihän kyllä nytkään ole näitä edustajia paikalla eikä niin myöhään koska esimerkiksi kun kestävän kehityksen kannalta suojellaan saastumiselta maailmoo niin todellisia ongelmiahan ovat esimerkiksi helsingin ja tampereen keskustat joissa valtaa pitävät kaupungin päättävät elimet ovat järjestäneet semmoiset liikennevalojärjestelmät että helsingistäkin on kokoonsa nähden tullut euroopan saastuttavin kaupunki lähinnä liikennejärjestelyjen takia mikä on vielä kaiken lisäksi tahallista

sen verran edellisen edustajan puhetta voin jatkaa että kyllähän siellä etelä pohjanmaalla itsekin melkein kymmenisen vuotta asuin ja olin läänintaitelijana tiedän tilanteesta

pidän tätä yleensäkin sen lainsäädännön esimerkkinä joka ei osaa oikeastaan mitään muuta enää tehdä kuin vähentää nopeuksia kaupungeissa kiristää promillerajoja

kyllä siinä on sen verran kyllästytty että siellä aika kova virtaus on perussuomalaisiin nykyään kun on nähty että niitä vaan tuodaan nykyhallituksen käskyillä tänne mistään välittämättä

toivoisin siis kaiketikin vielä lyhyesti että tämä toimisi hyvin monipuolisena uudenlaisena uudenlaisen euroopan ja globaalin uralilais suomalais ugrilaisen yhteyden palauttajana

kaikki tähtää siihen että autot seisovat kaupunkien keskustoissa liikennevaloissa niin kuin täällä helsingissä jossa vihreitten idea on pitää ne punaisella koko ajan ja sitten promillerajat on nolla

tämä täysistunto päättynyt kannalta

arvoisa puhemies

edellinen edustaja on kovasti optimistinen kun sanoi että muutaman kuukauden kuluessa sitten kun kriisitilanne on päällä saadaan näitä infuusionesteitä

ja tässä tapauksessa kun katsoo mihin tämä kotimaisten kielten keskus nytten keskittyy niin on pakko suhtautua kanssa varauksellisesti ikään kuin suomen kielen tutkimus olisi valmista

jos tapahtuu vahinkoja ja kaikkea niin todistetusti on osoitettu että esimerkiksi kun veneilyssä on ihan eri ympäristö siellä ei olla niin kuin jossain tieliikenteessä niin merellä järvellä veneessä alkoholin vaikutus on toisenlainen kuin tässä näin ollaan vaikka ruvettaisiin vetämään tässä eduskunnassa

mutta toisaalta edustaja zyskowiczille sen verran että kyllä meidän niin sanotut yrittäjäpuolueetkin voisivat oppia aika paljon näissä asioissa amerikasta

ketäköhän vastaan tämmöinen kriisitilanne sitten syntyykään tällä modernilla aseistuksella tai minkäköhänlainen katastrofi suomea kohtaa

arvoisa puhemies

nämä ovat niitä konkreetteja asioita joita meidän täytyisi tuoda esiin ja justiin tässä kysymyksessä on vielä se että näissä kylmälaitteitten asennuksissa samaten kuin muutenkin lämmitykseen liittyen on käytetty vielä sen kaltaista asiantuntemusta joka on ollut pätevää ja on maksanut paljon mutta nyt voi lukea lehdestä ja kuunnella kansanradiosta että hyvin paljon on jätetty huomioimatta asunnon muotoa asunnon kokoa ja justiin myös sitä sitten kuinka saadaan nämä mahdolliset kosteusvauriot ja muut hoidettua ettei tehdä liian tiivistä ja liian energiaa säästävää taloa tästä

mutta kun juuri viikonloppuna saksalainen johtava talousasiantuntija sanoi että ainoa kreikkaan vertailukelpoinen maa kun kreikan annettaisiin nyt mennä devalvoitumaan olisi turkki niin kyproshan on meille nyt eun sisällä tämmöinen oiva koekenttä kun tunnetusti turkki ja kreikka hallitsevat kyprosta

suomen kieli on siinä mielessä harvinainen että ainoastaan suomessa ja eestissä mieli ja kieli mieli kun olen psykologi ja tiedän vähän näistä asioista myös tieteen puolelta muutakin kuin mitä psykologiaa helsingin sanomat ja iltapäivälehdet käyttävät ja jotkut puoskaripsykologit tästä pöntöstä ovat hyvin kiinteästi keskenään ihmisellä

ensi vuoden alkuun vasta ettei sitä olisi aikaisemmin huomattu

mutta tosiaan aika romanttinen käsitys siitä että ei suomessa ole kykyä tai oikeastaan valmiutta välittömästi itse valmistaa näitä asioita

esimerkiksi eilenkin oulussa selvisi samalle porukalle se että meillä ei vieläkään ole saatu minkäänlaista kunnon lainsäädäntöä millä tuettaisiin näitä innovatiivisia yrityksiä startup ja pieniä mikroyrityksiä

onneksi opetusministeri virkkunenkin keksi sieltä että rkplle on luvattu ruotsin kielen aloitus jo viidenneltä luokalta

pitäisi tietysti aina muistaa eun suhteen kaikissa asioissa että on todella hölmöläisen hommaa vähentää niitä asioita joita tässä omassa maassa voidaan tarvita erilaisissa tilanteissa ja luottaa siihen että eu sitten jostain toimittaa tai jostain maailmalta me saamme näitä asioita

tässäkin on vähän sen kaltaisia juttuja että täältä sisällöstä jotkut virkamiehet ovat selkokielellä

kun ajatellaan sitä että rkpssä virkamiehiksi muututtuaan poliitikotkin muuttuvat rehellisiksi niin ole norrback vanha kreikan suurlähettiläs loppukesän aikaan kertoi meille aivan sen mitä täällä jotkut perussuomalaisetkin ovat sanoneet niin että kun me pohjoismaat olemme olleet viisaita ja fiksuja ja sivistyneitä me kaikki tiesimme mikä on välimeren maiden moraali ja varsinkin kreikan kaikessa korruptiossa

tanskan malli on monessa meidän esimerkkimme mutta nykyään tulevaisuusvaliokunnan jäsenenäkin voin todeta että tanskassa on todella kyllästytty tuulimyllyihin

vaikka tässä tosiaan vaaditaankin tätä selkokielisyyttä johon kuulema oppositio ja sdp yhtyvät ihan hyvä koska täällä tosiaan tämä lupahallinnon keventäminen ja kielenkäytön keventäminen kaikkinaisesti olisi hyvä

kun näyttöä ei ole minkäänlaista selkeästi todistettavaa aivan kuin edustaja alatalo sanoi aina näissä isoimmissa promillemäärissä tapahtuvat ne vakavimmat ongelmat

arvoisa puhemies

ne ovat tulleet aina vaan mielettömämmän kalliiksi enemmän ja enemmän kalliiksi ja todella tehottomuus on kaikki mitä voidaan sanoa

tässä on monta muutakin asiaa jotka liittyvät juuri tämän kestävän kehityksen kannalta siihen että saataisiin ihmisille psykologisesti markkinoitua ja ihmiset haluamaan näitä halvempia huokeampia ja helpompia vaihtoehtoja

sen verran itse toimintakertomuksesta että se on aika yllättävänkin selkeälukuista verrattuna siihen mistä kelaa jatkuvasti moititaan eikä parannusta tule eli kela käyttää liian pahaa virkakieltä ei täytä niitä lain velvoitteita että pitäisi kansalaisille tarjota palvelunsa sellaisella kielellä että kansa ja ihminen itsekin sen ymmärtäisi

kela itse on tai lääkärit ovat kovia tässä maassa määräämään meille lääkkeitä mutta esimerkiksi kela ei anna yksilön ollenkaan oikeastaan varastoida lääkkeitä

ruotsin kielellä tähän ei ole mitään muuta osuutta kuin se että puolueena ja poliittisesti ruotsinkielinen eliitti on aina pyrkinyt estämään suomen kielen minkäänlaista valtaanpääsyä tai valta asemaa

minä jo ajattelin että onkohan tämä koko perustuslakia ja kaikkia lakeja koskevaa koska tässä itsessään on hämmästyttävää juttua kun tätä lukee

tavallaan taas tässä energiapolitiikassa niin kuin koko tämä vihreä verouudistus oli jotenkin jälkijättöinen ja pelkkä hallituksen rahastuskeino mutta tässä vielä tämmöisillä vanhanaikaisilla tempuilla ollaan todellakin menossa aika pahasti ojasta allikkoon

hyvä että riittää jos tulee vähän kriisiä monenkaan kohdalla joilla on lääkkeet välttämättömyyksiä koska kela on hyvin tarkka siinä kuinka paljon yksilö ja yksityinen ihminen saa itse omaan varastoonsa lääkkeitä sen takia tuntuu tämä koko lakiesitys olevan siinä samassa putkessa jotenkin

sinänsä tämä on ihan okei laki

arvoisa puhemies

täällä meillä vähän äänentoisto arvoisat kansalaiset reistailee kun tämä on uusittu joten se ei johdu meistä niin kuin varmaan hallitus sanoisi oppositiosta

minun on vaikea löytää niitä kohtia joita vastaan tässä protestoidaan myönteisestikin ja negatiivisestikin esitetään mieltä

toki aivan itsenäisyyttä ennen oli olemassa tietysti ruotsinkielisiä fennomaaneja jotka silloin innostuivat siitä muuttivat nimiään suomalaisiksi mutta niin kuin esimerkiksi edellinen puhemies tai pääministerikin jos seuraatte nykyään mikä suunta tässä kotimaisessa kieliajatuksessa on

heinäluomaan oikeastaan kaikessa

ja nyt kun otetaan tähän venäjä mukaan vielä niin me saavutamme oikein todellisen mallioppilaan tason siinä että nyt suomen hallituskin voi oppia mitä on todellinen korruptio

eli ei meidän tarvitse muuta kuin muistaa vanha kunnon totuus siitä kuinka kierretään asioita kun ajatellaan että liberian lipun alla kun valitaan tämmöisiä mitättömiä pikkuvaltioita

siitä kiitos kelalle että toimiva kertomusten tasaisen

arvoisa puhemies

sen takia minä luen arvoisa puhemies lakimiestekstiä hivenen tästä jos joku sallii ja pystyy pidättelemään naurua suomalaisen lainsäädännön huipputekstejä

niin tämä tiede ja taideapurahauudistus on erinomainen uudistus mutta olen kuullut kentältä että harvinaisen keskeneräinen on ja kehnonpuoleinen mutta tosiaan sanon että se on oikean suuntainen

tämä on minun mielestäni vähän tiukan oloinen tai semmoinen hankalan oloinen mutta kun en ole tuossa valiokunnassa mutta olen kyllä kuiteskin valmis jos tulee hätätilanne psyykkaamaan ja antamaan henkistä apua sitten jos ei lääkkeitä riitä

minä todella olen iloinen tästä sopimuksesta mutta en usko pätkääkään siihen että tämä toteutuu ellei sekä eu ryhdistäydy että meidän oma hallituksemme avaa silmiään tässä uskomattomassa ruusunpunasinisessä voisiko sanoa ei sitä sanaa saa sanoa jotenkin epäloogisessa hölmöydessään

kaikki kunnia liberialle

poikkeukset luvanvaraisuudesta

nimittäin liberiahan on kuitenkin sitten tavallaan meille esimerkki jos me pystymme hoitamaan tämän hyvin siitä että amerikkakin usa valitsi aikoinaan kyseisen valtion pahimpana orjarannikon edustajana sieltä lounais länsi afrikasta siksi että sen nimikin on liberia

arvoisa puheenjohtaja

eduskunnan toimintakertomus sentään on tiistaina seitsemäs päivä kuudetta kakstuhatyksitoista kello neljätoista tämä täysistuntoon päätynyt selvällä kielellä

että semmoinen kansanosa joka haluaisi päästä helpommalla vaihtamalla nimensä ruotsalaiseksi ja pistämällä lapsensa ruotsinkieliseen kouluun

kun ministeri hyssälä on myös italiassa käynyt ja nuoruudessa haaveilin kanssa saman kaltaisista mielenterveys ja muista hoidoista niin ministeri hyssälällä oli tämmöinen masennustyöryhmä

nyt tämä hallitus lupaa meille jotain

ainoa mikä tässä huolestuttaa on tietysti se että sen takia että vasemmistoliitto pysyisi hallituksessa on kaikilla kulttuurin alueilla tapahtunut selkeästi poliittisia nimityksiä aivan voisiko sanoa eri tavalla kuin mitä ministeri antoi ymmärtää eli että kaikki pysyy ennallaan vaan joka paikkaan on poliittisesti vanhan kaavan mukaisesti sijoitettu omia oman suhdetoiminnan ja oman pyrkyryyden kannalta tärkeitä vakansseja

minä en näe oikein siitä mistään kuinka se nyt taas uusiintuu ja kuinka näihin nuorten ja vanhempienkin ja lastenkin mielenterveysasioihin satsataan laadullisesti

mutta paikallaan tämä sopimus on